lipposen kanssa juuri siitä että täytyy tunnistaa se ydinosaaminen juuri se ydinosaaminen missä meidän voimavaramme tulevat silloin myös kustannustehokkaasti kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön

mutta sen sijaan tämä uusien vaalialueiden ryhmittely eurovaaleissa on yksi kysymys jota varmasti joudutaan pohtimaan osin tämän seurauksena myöskin koska valtakunnallisen vaalin hinta tulee olemaan erittäin suuri tai sitten kysymys on siitä että ehdokkaalla täytyy olla valtakunnallista tunnettuutta

ehkä ministeri voisi vielä päätöspuheenvuorossaan vähän kuvata tätä hallituksen ajattelutapaa tällaisesta kokonaisvaltaisesta kriisinhallintastrategian laatimisesta jossa sitten selkeästi otetaan huomioon myöskin se valtaisa muutos mitä on tapahtunut

niin kuin täällä ministeri brax sanoi se iso askelhan tässä tehtiin jo aikanaan kymmenen vuotta sitten

ei ole enää sitä sataa miljoonaa ja tuhatta miestä maailmalla vaan koko tämä konsepti on kokonaisuudessaan muuttunut ja siihen uuteen konseptiin meidän täytyy myöskin näiden bg toimintaryhmien tulevaisuus

eurovaalit ovat tässä suhteessa erittäin suuri haaste ei vain puolueille ehdokkaille vaan myös koko poliittisen demokraattisen järjestelmän toimivuudelle

sri

pu yksi puheenvuoro nyt sitten asemoida

puhemies

minusta on vielä kerran syytä todeta painokkaasti se että vaalirahoitus on laillista toimintaa ja se täytyy nähdä myöskin yhtenä pilarina demokraattisen järjestelmän toimintaa ja sen takia me tarvitsemme selkeät hyvät avoimet pelisäännöt sen hoitamiseksi sen toteuttamiseksi mutta me tarvitsemme myös hyvän poliittisen kulttuurin minkä puitteissa sitä vaalirahoitusta sitten yhteiskunnallisen demokraattisen toiminnan hyväksi kanavoidaan

tämä on olennainen kysymys

lopuksi vielä mainitsen vaan lyhyesti tästä unionin jäsenyydestä että ei perussuomalaisten pitäisi tällä nyt vain politikoida ja luoda väärää mielikuvaa ja antaa vääriä tietoja kansalaisille

ja tämä lainsäädäntö mikä nyt syntyy tuo varmasti lisää avoimuutta tuo paljolti myöskin selkeyttä tähän mutta totta vieköön sitä toi jo viime kevään julkinen keskustelukin jossa tosin nähtiin aika paljon myöskin ylilyöntejä

oli sellaista jahtaamista ja ajojahtia joka nyt ei sitten viime kädessä enää loppuvaiheessa tuonut kovin paljon uutta

minusta eurovaalit tulevat varmasti olemaan erittäin hyvä testipaikka tämän lainsäädännön toteutumiselle ensimmäistä kertaa nyt jossain määrin jo kuntavaalitkin varsinkin uusien käytäntöjen ja toimintakulttuureiden kannalta joihin voivat vaikuttaa nimenomaan itse ehdokkaat mitä suurimmassa määrin ehdokkaat heidän tukiryhmänsä ja valitsijayhdistykset

tässä toteutuu tietyn lainen lainausmerkeissä kansalliskirjastorooli vaikka meillä kansalliskirjasto onkin erikseen ja tieteellinen kirjasto on erikseen

mutta se palvelee suurta yleisöä se palvelee tämän talon henkilökuntaa ja sen tuottama kaikkinainen materiaali on erityisesti päätöksenteon tukena ja siinä se tekee arvokasta työtä niin kuin olemme tässä nyt todenneet

ei se että me otamme sosiaalisen median käytön vakavasti ilman muuta siellä pitää meidän olla tarkoita sitä että me luovumme siitä vanhasta kirjasta

kun me puhumme ydinvoimasta ja siihen liitettynä kotimaisten uusiutuvien energialähteiden velvoitepaketista se on energiapolitiikan kannalta tärkeä se on ilmastotavoitteiden kannalta merkittävä mutta myös teollisuuspolitiikan ja työllisyyspolitiikan kannalta tärkeä

ei se vanha kirja häviä mihinkään vielä pitkään pitkään aikaan

mutta kuitenkin on selvää että sillä vanhalla kirjalla ehkä uusissa muodoissa uusissa lukutottumuksissa tulee olemaan varmasti merkittävä rooli myöskin tulevaisuudessa

sen takia on selvä asia että koko suomalaisen julkisen kirjastolaitoksen perusfilosofia johon liittyy myös maksuttomuus pystytään pitkässä juoksussa suomessa myöskin säilyttämään

miten hallitus sen näkee

tuleeko meillä olemaan energiaintensiivistä teollisuutta joka käyttää tätä

monissa euroopan maissa käydään tästä asiasta nyt vakavaa keskustelua ja ikävä kyllä monet päätelmät ovat olleet kielteisiä ja ollaan tavallaan ajamassa alas tällaisen julkisen kirjastolaitoksen johon kuuluu maksuttomuus periaatetta monista eri syistä

toiseksi on selvästi nähtävissä että uusiutuvien energialähteiden edistäminen tarkoittaa myöskin merkittävää energia ja ympäristöteknologian kasvua suomessa

eli mitä hallitus aikoo tehdä vielä lisätäkseen t k panostuksia ja muita toimia jotta tämä teollisuudenhaara tulee vahvasti kasvamaan

ja lopuksi vielä puhemies kysyn

eiväthän ydinvoiman vastustajat ole kertoneet mitä todella aidosti tulee tilalle

erkki virtanen on totta kai siinä aivan oikeassa että kirjastolaitos on ollut suomalaisen sivistyksen yksi pilari ja kivijalka ja siitä kannattaa meidän pitää jatkossa huolta

tästä haja asutusalueiden jätehuollosta nyt vielä muutama sana

on paljon epätietoisuutta ja siksi siellä pitää käydä kiinteistö kiinteistöltä neuvomassa ettei tehdä niitä älyttömiä pienpuhdistamohankkeita investointeja joita siellä ei tarvita vaan on pehmeämpiä keinoja

arvoisa ministeri toivoisin myös että tätä ikärajakysymystä vielä arvioidaan kerran

lopuksi arvoisa puhemies totean vaan sen että kyllä näitä luontopalveluinvestointitarpeita on kaikkialla suomessa ja koko kansallispuistoideahan romuttuu jos niitä palvelurakenteita sinne ei tehdä ja hyviä verkostoja

siksi myöskin tämä kauan odotettu repoveden kansallispuiston luontokeskusinvestointi on välttämätön mahdollisimman pian lähivuosina toteuttaa

eikö tämä ole nyt se tärkeä asia josta meidän nyt pitää puhua

lukuun ottamatta vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoroa kaikki tarttuivat tähän ja toivat siihen omia näkemyksiään mitä ministeri brax on toivonut evästystä tähän tarastin työryhmän lopputyöhön

lapintien kaltaisella lärväilyllä tätä asiaa mihinkään edistetä

se vuosikymmeniä maassa ollut käytäntö on tullut tiensä päähän

eurooppalaisella yleisradiotoiminnallahan julkisella palvelulla on aika pitkä kunniakas historia ja huolimatta kaikesta siitä teknologiamurroksesta me olemme siirtyneet digitaaliseen maailmaan

siksi me tarvitsemme syvälle meneviä avoimuuteen perustuvia uudistuksia ja kaikki nämä novat ja kmst ja säätiöt ja vaikkapa vantaan ja espoon aluerakentamisen ja gryndereiden ja poliitikkojen väliset suhteet ne pitää tutkia toisaalla siellä on meneillään rikostutkimuksia

tätä keskustelua mitä me käymme täällä käydään myöskin kaikissa eurooppalaisissa maissa ja lähtökohtana on ollut se amsterdamin protokollan lähtökohtana että jokainen maa itse järjestää julkisen palvelun organisoinnin sen tehtäväksiannon ja sen rahoituksen ja tässä tilanteessa me nyt olemme

ja tämän salin pitää tutkia ja antaa nyt evästystä hallitukselle siitä millä tavalla nyt tätä lainsäädäntöä nopealla tavalla viedään eteenpäin

se mistä kannan nyt kaikkein eniten huolta on se tietynlainen sitoutumisen rapautuminen tähän julkisen yleisradiopalvelun tehtävänantoon mikä yhteiskunnassa on tällä hetkellä meneillään

tämän koko isaf operaation tarkoitushan on tehdä itse asiassa se operaatio tarpeettomaksi ja pyrkiä siihen että kansainväliset joukot voivat tukea nyt tämän uuden toimintatavan myötä afgaanisotilaita niin että he hoitaisivat tätä kriisiä omassa maassaan ja myöhemmin siirtää koko vastuu myös afgaanien omalle siviilihallinnolle

siksi on aivan selvää että niin kuin täällä hallintoneuvoston puheenjohtaja kuvasi yleisradio on tehnyt nyt tarkastelukohteena olevana aikana erittäin merkittäviä ratkaisuja edelleenkin menemällä uusien mediapalvelujen alueelle

arvoisa puhemies

yleisradion toiminta perustuu kokonaan lakiin siellä annetaan sen toimeksianto ja yleisradio on tämmöinen toteuttava organisaatio joka käyttää sen rahan minkä se saa sen tehtävän toteuttamiseen minkä eduskunta laissa antaa

varmaan parasta tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on sen monialaisuus

toinen kysymys liittyy tähän operaatioiden luonteeseen

se kuvaa tämänhetkisen maailman ruokakriisin hyvin monesta eri näkökulmasta

arvoisa herra puhemies

se minkä hallitus on mielestäni selonteossa aika hyvin ymmärtänyt on murros digitaalisuuteen luovan työn luovan talouden merkitys ja ne satsaukset mitä tähän nyt on tehty

sehän on paras siihen koska eduskunta on aikanaan jo lex jahvetista alkaen tätä traditiota noudattanut että eduskunta valitsee hallintoneuvoston

tehkää nyt selväksi meille mitä tarkoittaa demareiden kriittinen suhtautuminen tähän joukkojen lähettämiseen koska tavoitteena on kuten meillä on aina ollut laaja kansallinen yhteisymmärrys näissä asioissa

tästä seuraakin nyt ministeri väyrynen se johtopäätös että te olette niin kuin täällä on sanottu ottanut aivan oikeanlaisia askeleita voidaksenne löytää suomen kehityspolitiikalle oikeat kohteet ruohonjuurikohteet siellä kylissä jotta tuotantoedellytyksiä tuotantomahdollisuuksia parannetaan

sen takia meidän täällä pitää puolustaa vahvaa hallintoneuvostoa ja sen kykyä huolehtia myöskin yleisradion olemassaolon perusedellytyksistä

mutta täytyy kuitenkin muistaa arvoisa ministeri kun harrastatte usein sanontaa että kulttuuri on liiketoimintaa että kyllä niin mutta on paljon myöskin kulttuuria joka ei ole liiketoimintaa

juuri sen takia että kirjasto katsotaan täällä yhteisötilaajaksi ja kirjaston henkilökunta joutuu erittäin suureen vastuuseen seuratessaan esimerkiksi lasten ja nuorten tietoverkkokäyttäytymistä onko haitallisia sisältöjä vai ei

sen kautta tulee se paras sitoutuminen yhtiön tulevaisuuden toiminnan edellytysten turvaamiseen ja sen kautta luodaan myöskin edellytykset sille että suomessa on kaupallisen median rinnalla sitten vahva julkisen yleisradiopalvelun toiminta

arvoisa ministeri kannatteko vakavasti nyt huolta siitä että suomalaisen sivistystehtävän keskeisimmän laitoksen kirjaston toimintaedellytykset pyritään turvaamaan

samalla tavalla kuin ruuasta tuli läntisen maailman spekulaatiokohde ja sen ongelmat heijastuivat ensin sinne ihan samalla tavalla ilmastonmuutoksen eroosion aavikoitumisen ongelmat nähdään ensin nimenomaan kehitysmaissa joissa peltoala vähenee

tämä on minusta hyvin olennainen kysymys että määritellään miten viestintäverkkoa tai palvelua saa käyttää on annettava kirjalliset ohjeet käyttäjälle nimettävä ylläpidosta tietoturvasta tai turvallisuudesta vastaavat henkilöt jotka tunnistamistietoja voivat käsitellä tiedotettava menettelystä käytännöistä ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta eli tämä antaa selkänojaa

urpilaisen lupaamista ruusuista merkelille ja sarkozylle siksi että he olivat räätälöimässä myös toukokuun ja kesäkuun ratkaisuja keskeisellä tavalla niitä ratkaisuja joilla me pelastimme tämän tilanteen sammutimme sen tulipalon

sen takia tämä keskustelu myöskin bioenergian tuotannosta sillä tavalla peltoaloilla että siinä on myös samaan aikaan energia ja ruokakomponentti on äärimmäisen tärkeä asia

kallis se että kreikan tilanne rauhoittui

me tarvitsemme vielä nojaamista vanhoihin perinteisiin kulttuurituotantomuotoihin eri taidemuotoihin ja yksi keskeinen julkinen olohuone tulevaisuudessa on kirjasto ja sen vuoksi sen toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää

kreikka saa tällä hetkellä markkinaehtoista rahaa markkinoilta eikä ole tällä hetkellä mikään ongelmatapaus me patosimme sen

jos tämä laki saa aikaan sekä yrityselämässä että yhteisötilaajapuolella tässä parannuksen me otamme pitkän askeleen kohti parempaa tietoturvallisuutta ja tietoyhteiskunnan aktiivikäyttöä sen kautta

tietämättä niitä hidasteita mitä ne olivat ja ketkä ne olivat hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa niin kyllähän tämä valmistelu kesti luvattoman kauan aikaa ja siitä tietenkin seuraa sitten paine myöskin siihen että nyt selontekomenettelyä täytyy uudistaa

luottamus yhtiöön rakentuu vahvan omistajapolitiikan ja onnistuneen ohjelmapolitiikan kautta

eduskunnan kautta toteutetaan yhtiöpolitiikkaa joka määritellään laissa ja aina eurooppalaisen yleisradiotoiminnan historiaan on kuulunut täydellinen toimituksellinen itsenäisyys

siinä ei auta kreikan feta eikä suomen kutunjuustokaan sen jälkeen se on kreikan tie suomen tie teidän politiikallanne

mutta silti pääministeri mikä on teidän henkilökohtainen kantanne täsmällisesti mikä olisi se muoto muu kuin selontekomuoto millä näitä pitkässä juoksussa käsitellään

onko nyt niin että te odotatte tavallaan tämän selonteon käsittelyssä eduskunnan vastausta sitten näihin rakenteisiin vai mikä teidän tavoitteenne tässä kysymyksessä on

siellä on vastuutusorganisaatiojärjestelmä sitä varten

tähän liittyen hieman hämmästelenkin sitä että yleisradion hallitus ei ole toiminut tässä nyt keskustelun kohteena olevassa silminnäkijä ohjelmassa vaikka sen toimitusjohtajan rinnalla tietenkin täytyy olla niitä käynnistäviä voimia sen yhtiön oman asiaa koskevan selvityksen aikaansaamiseksi

ministeri stubb kun ranska näyttää tulevan nyt naton mukaan naton komentojärjestelmiin niin mikä on teidän arvionne millä tavalla se tulee vaikuttamaan euroopan unionin omiin turvallisuusrakenteisiin niiden kehittämiseen ja siihen sitoutumiseen ja toisaalta naton ulkopuolella olevien eu jäsenmaiden mukanaoloon

eihän tämmöinen asia voi jäädä asian merkityksen kannalta yhteiskunnassa vellomaan ja siksi luotan siihen ja katson että vaikka se olisi jo pitänyt tehdä tämä liikkeellelähtö niin sen pitää näin juuri mennä ja näin se toteuttaa

meiltä löytyy varmasti tämän alan sananvapausasiantuntijoita media alan ammattimaisia juristeja jotka ymmärtävät lähdesuojan päälle ja niin edelleen

kuten esimerkiksi tohtori tiilikka tai vaikkapa yleisradion entinen johtava lakimies jussi tunturi voisivat olla tällaisia yhden henkilön sovittelijoita joille pitäisi nämä asiakirjat tässä tapauksessa riidan kohteena olevat asiakirjat antaa ja joiden ratkaisuun molemmat osapuolet ovat sitten valmiit sitoutumaan

tässä voisi olla yksi malli hakea tällaista sovitteluratkaisua asiaan joka on tänä päivänä rapauttamassa sitä luottamuspääomaa minkä yhtiö on pystynyt uskottavalla ja hyvällä ohjelmapolitiikalla vuosikymmenien aikana rakentamaan